arvoisa puhemies

olisin muutaman kysymyksen esittänyt ympäristöministerille mutta hän ei ole paikalla

olisi tärkeää että valtio ennakoisi paremmin näitä riskejä lupaprosesseissa ja meillähän on erilaisia rahastoja kuten öljysuojarahasto jolla riskejä öljyvahinkojen osalta rahoitetaan ja ehkäisytoimia maksetaan

mutta tähän kaivosteollisuuteen liittyviin riskeihin ei ole mielestäni kuitenkaan riittävällä tavalla varauduttu vaikka tällaisen kaivosriskirahaston perustamiselle olisi suuri tarve jo nyt nähtyjen ongelmatilanteiden valossa

miten lupakäytäntöjemme valossa on mahdollista että ensimmäistä kertaa suomessa käytössä oleva bioliuotusmenetelmä osoittautui soveltumattomaksi ja vaaralliseksi vasta tositoimissa

on selvää ettei luonnonsuojelu ja ympäristökatastrofeihin varautuminen voi perustua vapaaehtoisuuteen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen kuitenkin huolissani siitä että tulossa on myös kiristyksiä subjektiiviseen päivähoito oikeuteen elikkä rajoitetaan lapsen oikeutta siihen varhaiskasvatukseen tätä kautta

rakennepaketissahan on päätetty säästöjen etsimisestä näitä kelpoisuusvaatimuksia höllentämällä mutta laadukkaassa lapsen edun mukaisessa päivähoidossa se ei voi tietenkään tulla kysymykseen

arvoisa puhemies elää ansas koota

täällä on moneen kertaan esitetty huoli kansalaisten yhdenvertaisuuden säilymisestä yhdenvertaisista palveluista koko maassa ja siitä miten me oikeasti käytännössä pidämme koko suomen asuttuna myös tulevaisuudessa

ja toinen kysymys

täällä on jo huolestuttavia kommentteja kuullut ympäri suomen tai tuolta lapin perukoiltakin että ei se posti sitten kuitenkaan kulje vaikka pitäisi ja siitä yleispalveluvelvoite on olemassa

oikeus henkilökohtaiseen avustajaan oikeus opiskella tehdä työtä harrastaa ja valita asuinpaikkansa eivät ole itsestäänselvyyksiä vaan asioita joita lainsäädännöllä täytyy turvata

on totta että tämä lakipaketti hallituksen esitys ei sisällä tätä ministerin pari viikkoa sitten julkisuuteen tuomaa käräjäoikeusverkoston karsimislistaa mutta näen että tässä tilaisuudessa on kuitenkin hyvä nostaa esille se että nyt ollaan tekemässä kyllä melko radikaalia muutosta käräjäoikeuksien osalta

kun julkiset tilat asunnot palvelut ja yhteiskunnalliset toiminnot suunnitellaan alun alkaenkin kaikenlaisille ihmisille sopiviksi erilaisten vammojensa kanssa elävien ei tarvitse lähtökohtaisesti vaatia poikkeuksia ja erityiskohtelua

yhdenvertaisuus ei kuitenkaan ole valmis jos vaikkapa suurlähettilään on vaikea ymmärtää miksi asunnosta kannattaa tehdä kerralla esteetön kuten viime sunnuntain helsingin sanomista saimme lukea

tässä tilaisuudessa meillä on nyt sitten keskustelun aikana mahdollisuus kuulla ministeriä ja saada häneltä vastauksia myös tähän linjaukseen liittyen ja sitä myös lakivaliokunnan jäsenenä odotan

mehän tässä omassa lausunnossamme silloin kun valtiontalouden taloussuunnitelmaa käsiteltiin ihan yksimielisesti saimme kirjattua että pitäisi näiden käräjäoikeusverkoston linjauksien perustua etukäteen tällaisiin perusteltuihin kriteereihin

asenteissamme on vielä paljon muuttamisen varaa

arvoisa rouva puhemies

eikö teitä huolestuta se että suomalaiset palvelualan yritykset varsinkin ne pienet yritykset joutuvat ensi vuonna todellisiin suuriin vaikeuksiin näiden palkanalennusten ja ostovoiman heikentymisien vuoksi

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

kyllä ja ei

vielä nykyäänkin ovat naiset politiikan b sarjaa

valiokuntalaitos toistaa edelleen agraariyhteiskunnan työnjakoa jossa naiset huolehtivat sosiaali koulutus ja ympäristöasioista sillä välin kun miehet keskittyvät talouteen ja turvallisuuteen

eduskunnan arkikäytännöissä sukupuolten välinen tasa arvo on koteloitunut pienen harrastajaporukan erityiskysymykseksi

jos ei naisten poliittinen osallistuminen siis olekaan ihan maalissa vielä hitaammin on edennyt työväenluokan matka tasaveroiseksi poliittiseksi toimijaksi

arvoisa puhemies

tämä hallitus ei valitettavasti tule jäämään historiaan tasa arvon edistäjänä päinvastoin

hallituksen kovat säästötoimet niin varhaiskasvatukseen koulutukseen kuin kansalaisten toimeentuloon ja työelämään tulevat varmasti heikentämään kansalaisten tasa arvoa ja lisäämään eriarvoisuutta

ja vaikka kysymykset sukupuolten tasa arvosta ovat marginaalissa vielä sopimattomampaa on mainita luokkaeroista puhe luokista on kuin niistäisi juhlapäivällisillä pöytäliinaan sitä todistaa jo tämän istunnon nimi jossa yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on siistitty naisten äänioikeudeksi

koska eilisessä täysistunnon keskustelussa ei ollut tasa arvoministeri paikalla kysyisinkin nyt ministeri rehulalta miten päivähoitomaksujen korotus edistää hallituksen tavoitetta työllisyysasteen nostamisesta

ihminen on harmillisen usein huikentelevainen harkitsematon ja epäjohdonmukainen oli sitten kyse köyhästä tai rikkaasta miehestä tai naisesta

demokratian ideana on että ihmisten oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon on tärkeämpää kuin yksittäisen päätöksen laadun varmistus ja että pidemmän päälle juuri erilaisten ihmisten ja ryhmien osallistuminen takaa parhaan lopputuloksen

vapaus ja vastuu ovat sidoksissa toisiinsa

vapaus voi olla vapautta vain jos se mahdollistaa sekä viisaat että vähemmän viisaat valinnat

on hienoa että monissa kunnissa on päätetty pitää kiinni subjektiivisesta päivähoito oikeudesta eikä ole lähdetty kasvattamaan ryhmäkokoja

me saimme harvinaisen mietinnön aikaiseksi lakivaliokunnassa elikkä yksimielisen mietinnön jossa me korostimme sitä että nykyinen käräjäoikeusverkostoaine tai käytetä se tulisi ainakin jos lähdetään miettimään istuntopaikkoja ja muuta niin kriteerien pitäisi olla tiedossa että miten tätä käräjäoikeusverkostoa sitten lähdetään kehittämään

miten aiotte puuttua siihen että kaikki perheet saavat hyviä helposti saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia varhaiskasvatuspalveluita ympäri maan

miten siis takaatte perheiden yhdenvertaisuuden koko maassa

nyt kun puhuttiin myös siitä että asioita tulee lisää ja on näitä ruuhkaantuneita istuntopaikkoja niin näkisin ettei ole mitään syytä jos halutaan ihmisten oikeusturvasta pitää kiinni istuntopaikkoja ainakaan vähentää

tulisi kehittää mutta ei vähentää

arvoisa puhemies

tässä mietinnössä oppositio on vastalauseessaan kyllä hyvin tuonut esille juuri tämän lakiesityksen heikkoudet ja puutteet

sieltä kyllä voi lukea että ei tämä esitys mitään säästöjä tuo

se rajoittaa meidän koulutusmahdollisuuksiamme meidän tulevaisuuttamme koko meidän koulutusjärjestelmämme on uhattuna

lisäksi on erittäin surullista se että kokoomuksesta usein täällä oppositiota arvostellaan siitä että me haluamme elvyttää että me haluamme työllistäviä investointeja tukea vaikka velkarahalla mutta samaan aikaan te edellytätte että opiskelijat elävät velaksi

meillä suomessa ainoa ihmisjoukko jonka odotetaan pääsääntöisesti ottavan velkaa elääkseen syödäkseen ja asuakseen on opiskelijat

en malttanut olla ottamatta puheenvuoroa kun täällä salissa keskusteltiin siitä että voisihan sitä vaikka kunnantalolla kuulustella ja videolähetysten kautta sitten arvioida sitä todistelua

mutta se aipa järjestelmä maksaa ja tätä aipa järjestelmää ei ole varaa nyt näihin kaikkiin istuntosaleihin laittaa ja sen takia istuntosaleja ja istuntopaikkoja laitetaan kiinni

meille olisi riittänyt istuntopaikka elikkä juuri tämä mistä puhuttiin että ei se vaadi kuin sen salin ja siellä sitten voidaan ne istunnot käydä mutta nyt se lakkaa sieltä ja perusteluna on tämä aipa järjestelmä

arvoisa puhemies

se jos mikä on demokratian aliarvioimista ja kansan äänen aliarvioimista että ei edes neuvotteluihin asti päästy että heti vain lyötiin ovi lukkoon

valiokunta pitää äänestysaktiivisuuden alhaisuutta ja osallistumisen eriarvoistumista erittäin vakavina ongelmia jotka uhkaavat suomalaisen demokratian legitimiteettiä

olisin kysynyt ministeriltä miten pienituloiset ihmiset saadaan mukaan vaikuttamaan esimerkiksi kuntien luottamustehtäviin kun nämä luottamuspalkkiot vähennetään erilaisista vanhempainetuisuuksista ja sosiaalietuisuuksista

pitkäaikaistyöttömän on vaikea lähteä mukaan päättämään meidän yhteisistä asioistamme

maaliskuuta

kun siihen saakka taloutta oli tasapainotettu säästöillä ja veronkorotuksilla koskematta kuitenkaan kaikkein pienituloisimpien perusturvaan silloin hallituksen enemmistö päätti ryhtyä leikkaamaan lapsilta vanhuksilta työttömiltä ja opiskelijoilta

kun perus ja ihmisoikeuksien puolustaminen kapitalismin kriiseissä vaatisi yhteistyötä luottamusta ja sopimuksissa pysymistä silloin hallitus osoitti ovea niille jotka tekivät kolme vuotta kompromisseja tavoitteenaan tuloerojen tasaaminen köyhyyden vähentäminen ja hyvinvointivaltion rippeiden turvaaminen

mitkä vaalilupaukset te olette pystyneet suomen kansalle pitämään kysynpähän vain

lastensuojeluilmoitusten ja huostaanottojen määrän kasvu nuorisotyöttömyys ja yhteiskunnasta syrjäytyminen ovat suoraa seurausta kansalaisten pahoinvoinnin lisääntymisestä

miksi ulkomaisten yhtiöiden kannattaa ostaa tuottavia yhtiöitä mutta suomen valtion ei kannata omistaa niitä

mielivaltaisissa talouskurin raameissa pysyminen saa hallituksen etsimään pikavoittoja ja syventämään siten kestävyysvajetta jolla perustellaan hyvinvointivaltion rakenteiden romuttaminen

esimerkkinä mainittakoon laguna hanke jossa perustetaan hiukkasfysiikan tutkimuskeskusta mahdollisesti pyhäjärvelle tiehankkeet jotka työllistävät itse ja parantavat teollisuuden ja muiden alojen toimintakykyä sekä kymmenet uusiutuvan energian hankkeet eri puolilla suomea

suomi nousee ainoastaan työllä ja uusia työpaikkoja luomalla

tuloerojen tehokkain tasaaja on oikeudenmukainen progressiivisesti kohdennettu verotus joka ottaa jokaiselta kykyjensä mukaan ja antaa jokaiselle tarpeen mukaan

työntekijöiden huoli omasta jaksamisesta on syystäkin kasvanut jatkuvasti pitää tehdä enemmän aina vain vähemmällä määrällä

varakkaita suosiva kestämätön verolinja vahvistaa vähitellen luokkayhteiskuntaa jossa köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvusta ei enää edes huolestuta